haluan tällä aloitteellani tuoda tämän yhteyden esille ja sen että sitä alettaisiin käsitellä positiivisesti tulevaisuudessa koska sitä elinkeinoelämän vilkastumista tarvitaan ja tämä on perusteltua että myös maayhteys olisi tämän vilkkaan kustavin ja lähimmän kaupungin uudenkaupungin välillä

etenkin syrjäseuduilla tämä ongelma korostuu

totta kai nämä kipeät koulutuksen leikkaukset sattuvat koko hallitukseen ja myös perussuomalaisille ne ovat olleet vaikea pala

kun julkista liikennettä ei ole on turvauduttava omaan autoon

näin ollen auton käyttöön liittyvistä kustannuksista ja kuoppaisista teistä kärsivät enemmän pitkien välimatkojen päässä suuriin kaupunkeihin vetäytyvistä palveluista asuvat kansalaiset

näin ollen jos lapsella ei ole mahdollisuutta harrastaa liikuntaa heikkenee yleinen hyvinvointi ja suorituskyky mikä saattaa heijastua tulevaisuuden kehitykseen

en koe tarkastuksia ongelmallisina yksityisyyden kannalta

myös signaali lukukausimaksuista on hyvä nimittäin se takaa sen että eu ja eta maiden ulkopuolella ajatellaan että meillä on koulutus jota halutaan saada se on arvokasta sillä on hinta

lapsilisien väheneminen saattaa merkitä konkreettisesti monen lapsen harrastusmahdollisuuksien loppumista kun ei ole varaa maksaa osallistumismaksuja

meillä on puhdasta turvallista ruokaa vettä maisemaa koulutusvienti hyvä ammattiosaaminen kulttuurivienti korkeatasoinen cleantech tuotekehitys

koulumatkalla tapahtuvaa kiusaamista saattaa usein olla vaikea havaita mutta mielestäni opettajien tulee puuttua myös koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen jos he ovat siitä tietoisia

leikkaamalla lapsilisiä kasvatetaan eriarvoisuuden kuilua

meidän täytyy ajatella myös omia suomalaisia opiskelijoitamme ja tosiaan keksiä niitä brändejä niitä keinoja millä me saamme myös rahaa ja lisäansiota siitä arvokkaasta koulutuksesta

esimerkiksi yhteydenotto kiusaamisessa mukana olevien vanhempiin kuuluu luonnollisesti näihin toimenpiteisiin

ja jolla ne voimme esittää lisää on syytä saada suomalainen koulutus on maailmankuulua

on muistettava että lapsilisien leikkaus on vain yksi hallituksen monista lapsiperheitä rokottavista muutoksista yhdessä esimerkiksi asuntolainan korkovähennysoikeuden työmatkakulujen vähentämisoikeuden ja perusopetuksen laadun parantamiseksi suunnattujen määrärahojen leikkausten kanssa

sitä arvostetaan

oppilaskuntien säätäminen pakollisiksi perusopetuksessa on kannatettava idea

osallistumista yhteisiä asioita koskevaan päätöksentekoon on pyrittävä laajentamaan mahdollisimman paljon jotta jokaisella olisi vaikutusmahdollisuuksia koulun arkeen ja kehitystä varten ideakanava

se on kyllä hieno asia

kiitos

koulusta erottaminen kolmeksi päiväksi ei auta jos oppilas lähetetään vain kotiin

arvoisa puhemies

kaikkia niitä jotka eivät vielä ole ennättäneet kehotan tutustumaan perussuomalaisten varjobudjettiin

monipuolistuneet laitteet tarjoavat turhan houkuttelevan vaihtoehdon näprätä kännykkää aina kun on vain mahdollista

sivistysvaliokunnan jäsenenä haluan korostaa perussuomalaisten merkittäviä linjauksia opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyen ja perustella jätettyjen talousarvioaloitteiden merkitystä

tämä häiritsee keskittymistä ja kännykän kanssa vietetty aika on pois sosiaalisesta ihan livenä tapahtuvasta kanssakäymisestä sekä usein myös liikkumisesta

ja lopuksi kysymys

mikä on tulevaisuudessa yhteiskuntamme suuria uhkia

se on liikkumattomuus

on selvästi todistettu että koulurauha paranee oleellisesti jos lapsi ja nuori saa purettua energiansa liikkumiseen

minä kiitän kyllä kaikkia puheenvuoron pitäjiä jotka täällä ovat tämän asian puitteissa puhuneet ne ovat todella hyviä puheenvuoroja

tämä linja ei perussuomalaisia miellytä koska se ei ole tasapuolinen eikä oikeudenmukainen

se on poikkihallinnollinen juttu

eri hallinnonalojen pitäisi aktivoitua liikunnan edistämiseksi

yleissivistävä koulutus muodostaa osaamisen selkärangan antamalla nuorille hyvät eväät mahdollisiin jatko opintoihin

edustaja mäkipäälle kiitos kirjallisesta kysymyksestä tähän lakialoitteeseen kohdistuen jonka olette tehnyt jo aiemmin

lisäksi kouluilla on merkittävä vaikutus lapsiin ja nuoriin kasvatusnäkökulmasta joten liialliset leikkaukset tällä sektorilla heijastuvat suoraan nuorten kansalaisten hyvinvointiin

hallituksen tärkein päämäärä on työttömyyden vähentäminen

edustaja ronkainen otti esille tämän metsästäjäasian ja kun tuli näistä norsun hampaista kysymys niin tässä muutamia asioita mitä ulkomailla tapahtuu

työ ja elinkeinoministeriössä esiteltiin kuukausi sitten ministeri lindströmin johdolla lukuisia hyviä malleja joiden päämäärä on työttömyysloukkujen purkaminen ja työllistymisen helpottaminen

siitä kiitos kyllä emma karille että hän sai tämän elokuvan näytettäväksi tänne

opintotuki ei ole nykyisellä tasolla riittävä tukemaan päätoimista opiskelua ja edistämään tutkintoon johtavien opintojen valmiiksi saattamista mahdollisimman nopeasti

elikkä siinä pieniä leijonanpentuja kasvatetaan tiloilla vain sitä varten että ne ammutaan kylmäverisesti vähän isompina pienellä alueella

näin ollen perusteet opintotuen sitomiselle indeksiin ovat olleet olemassa jo vuosia

välikysymyksessä kritisoidaan kovin sanoin hallituksen suunnitelmia yhtiöittämisestä

myös lajin tulevaisuus on vaakalaudalla

sen toivoisi kaikkien näkevän

juuri osaava työvoima on ollut suomalaisen menestyksen yksi merkittävimpiä taustatekijöitä

etelä koreassa koirakidutukset

perussuomalainen maakunnan mies on tehnyt siitä aloitteen

tietysti me keskitymme kotimaan tilanteeseen ja yritämme saada täällä paremmaksi asioita mutta emme voi ummistaa silmiä myöskään näiltä törkeiltä teoilta mitä ulkomailla tapahtuu eläimiin kohdistuen

käytännön tasolla toimet eivät pure

tästä esimerkkinä ovat rakennustyömaille tehtävät tarkastukset joista ilmoitetaan usein etukäteen

arvoisa puhemies

täällä on tänään kuultu hyvin paljon mielipiteitä ja arvostelua puolustusvoimien leikkauksista mutta ensi perjantainahan mitataan sitten äänestyksessä se todellinen kanta

harmaan talouden kitkemiseen on panostettava siten että tulos alkaa näkyä konkreettisesti esimerkiksi työmailla kautta suomen sillä tällä hetkellä urakoista on mahdotonta kilpailla tasapuolisesti

silloin yksityistettiin oikein urakalla

lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan työhyvinvoinnin lisäämisen ja työurien pidentämisen olevan keskeisiä keinoja vakauttaa julkista taloutta ja työllisyyttä

liikunnan positiivista vaikutusta työhyvinvointiin ei voida vähätellä

riittämättömästä liikunnan määrästä aiheutuu merkittäviä terveyshaittoja jotka heijastuvat työhyvinvointiin

käynnissä oleva puolustusvoimauudistus ei todellakaan edesauta turvallisuusstrategian menestyksekästä läpiviemistä vaan nakertaa meille perinteisesti niin arvokkaan maanpuolustuksemme uskottavuutta

tosiasia on myös että viime kädessä vastaamme turvallisuudestamme itse ja näin ollen toimivat ja uskottavat puolustusvoimat ovat merkittävässä roolissa

arvoisa puhemies

tähän tulee puuttua valtiovallan taholta ja mahdollistaa kaikille suomalaisille ammattikorkeakouluopiskelijoille vähintäänkin kohtuulliset liikuntapalvelut oppilaitosten puolesta

laadukkaan korkeakoululiikunnan tarjoaminen edellyttäisi paikoin uusien liikuntapaikkojen rakentamista mutta useimmilla ammattikorkeakoulupaikkakunnilla korkeakouluopiskelijoiden käyt töön riittäisivät olemassa olevat liikuntatilat joiden käyttöä voitaisiin tehostaa korkeakoulujen ja kuntien välisellä yhteistyöllä

myös perussuomalaiset ovat ottaneet tämän vakavasti ja ajatelleet kaikessa päätöksessään ja hallituksessa mukanaolossaan suomen etua

jos ja kun suomen talous saadaan nousuun siitä tulevat hyötymään kaikki

lisäksi tapa jolla puolustusvoimauudistus nuijitaan läpi ilman että meillä kaikilla kansanedustajilla olisi todellista mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kulkuun on vähintäänkin kyseenalainen

myös opposition kristillisten östmanilla oli erittäin rakentava puheenvuoro tässä aikaisemmin jo